on siis hyvä kokonaisuus hallitukselta tuoda tällainen kansalaisuuslaki mutta niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja ken sulake varttunut puhe perustuslakivaliokunnan puheenjohtajakin totesi on ollut syytä myös mietinnössä tätä hallituksen esitystä parantaa ja vielä on jäänyt parannettavaa niin kuin ed

ympäristöterveydenhuolto on tärkeä osa kuntien toimintaa ja kuntien resurssien heikkouden tuntien tiedämme että on aika tavalla kuntia joilla ei ole mahdollisuutta oikealla tehokkaalla tavalla huolehtia ympäristöterveydenhuollosta

ministeri pekkarinen hallituksen voimahahmoja on puhunut asian puolesta ja esiintynyt täällä varsin vakuuttavasti että se tulee

näitä asioita on valiokunta käsitellyt ja hallitukselta tuli varsin monipuolinen sanoisinko monimutkainen selvitys siitä miten tämä etu taikka haitta lasketaan sitten asukkaisiin nähden ja mikä on näiden osakkeiden omistajien osallistuminen näihin kustannuksiin

varmastikin kyseessä on todella sellainen hallituksen esitys jonka vaikutukset ovat moninaiset ja tässä vaiheessa niiden kaikkinainen arviointi on todella vaikeata

tässä mielessä on positiivistakin todettavaa näiden lausumien noudattamisesta ja tästä kyllä positiivinen viesti ympäristöministeriöön

kuitenkaan windfall verotusta joka olisi toteutuessaan oikeudenmukainen ja kestävällä tavalla ohjaisi aiheettomia energiateollisuuden voittoja vielä korvamerkittyinä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ei ole hallitus saanut aikaiseksi

ympäristöterveydenhuolto vastaa monesta muustakin asiasta kuin elintarviketurvallisuudesta ja on oleellinen osa kokonaisterveydenhoitoa ihmisten terveyttä luonnon tasapainoa

fortumin asiat ovat kuitenkin joka kevät esillä ja on samalla tavalla kohtuuttomia etuuksia samaan aikaan kun nyt ihmiset elävät irtisanomisten ja lomautusten keskellä ja ennakoidaan ihmisten hyvinvointiin kohdistuvia leikkauksia

arvoisa puhemies

kysymyksessä on terveyden edistäminen ja tämä hallituksen esitys joka myös nyt on käsittelyssä ilman ministerin läsnäoloa on jonkin verran tekninen luonteeltaan

tässä mainittiin myös hanat

minkä takia kunnilla sitten on liian vähän resursseja

se että kylpyhuoneiden wciden hanat olivat keskeinen asia myöskin se kuka niiden kustannuksista vastaa ja valvonnasta vastaa kuvaa sitä että aika pieniin yksityiskohtiin on sitten jouduttu menemään kun on katsottu tätä asiaa tarkoinkin

päästökaupasta huutokauppamenettelyn kautta saadut rahat pitäisi tulevaisuudessa todella kohdistaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

kyllä silloin tulee tietysti katsoa myös valtiovallan puoleen ja siihen että valtiovalta ei ole riittävässä määrin taannut kunnille mahdollisuutta jotta ne pystyisivät huolehtimaan omista velvoitteistaan

kaiken kaikkiaan tämän vastuun kyllä pitäisi olla myös selkeämmin analysoitu koska toisaalta tästä kuluttajasta aivan riippumattakin voidaan käyttää tällaista voi kertoa oikein vetää tätä maksuvälinettä oikeudettomasti esimerkiksi luottokortin monistamisen kautta

terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle siirretään tiettyjä tehtäviä terveyden edistämisessä

arvoisa puhemies

valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös sähköisten palvelujen turvamekanismeihin ja myöskin varajärjestelmien tarpeellisuuteen ja näihin varmasti myös ministeri omassa toiminnassaan kiinnittää huomiota

kaiken kaikkiaan terveyden edistäminen johonka liittyy tupakoinnin alkoholinkäytön vääränlaisten elämäntapojen haitallisten terveysseurausten eliminointi on tämän hallituksen esityksen sisältönä

zyskowicz kiinnitti mielestäni aiheellisesti huomiota tähän tiedolla on merkitystä tieto on välttämätön näkökulmaan koska nyt ainoastaan silloin kun tieto on välttämätön niin tällöin terveydenhoidon ammattihenkilöllä on oikeus esittää aikaisemmin tutkitun ja asepalvelukseen astuneen terveydentilasta tietoja

siis suurin piirtein suuressa mittakaavassa tämä hallituksen esitys on läpäissyt valiokuntakäsittelyn

tämä hallituksen esitys sinänsä on hyvä siinä mielessä että se tähtää yhteistoiminta alueisiin joihinka kuntien on liityttävä jos ne eivät pysty itse osoittamaan resursseja tähän ympäristöterveydenhoidon toteuttamiseen

myöskin maksupaikkojen mihinkä tässä ed

sosiaali ja terveysvaliokunta ottaa kantaa tupakointiin ja nimenomaan kuvaa omassa mietinnössään että terveyden edistäminen rahoitetaan tupakkalain mukaan määrätystä tupakkaverosta

lahtela myös hiukan viittasi tarpeellisuutta on korostettava valiokunnassa

myös keskusteltiin niiden ihmisten oikeuksista jotka asuvat osaketaloissa vuokralla ja heidän mahdollisuudestaan sanoa sanansa yhtiökokouksissa

tarkoitan nimenomaan sitä että esimerkiksi kuntien maksuja ja valtion säätämiä maksuja voidaan käydä maksamassa ilman näitä maksupalvelulisämaksuja joita pankit ottavat asiakkailtaan

tämä välttämättömyyden määritelmä on aika tiukka jolloinka se kynnys kyllä nousee

on oltu aika vahvasti ajamassa sitä asiaa yhdessä

toivon mukaan myös yhdysvallat sitten kiinnittää hyvin potentiaalina maana huomiota tähän rauhanturvaamiseen nimenomaan ykn lipun alla

paateron kanssa ja olisi erittäin tärkeätä että jo tänä vuonna tuon tien suunnittelu käynnistettäisiin nimenomaan voimaperäisellä tavalla

tässä asiassa ei kuitenkaan sitten edetty

näin ollen tällainen yhteistyö on aivan paikallaan

mutta tähän haluaisin puhemies kiinnittää huomiota että tupakoinnin terveysseuraamukset ovat satoja miljoonia euroja vuodessa

mielestäni se on positiivista että yk on nimenomaan se toimija joka tässä on päävastuussa

mielestäni kyllä parempi olisi ollut soveltaa tätä merkityskäsitettä koska muuten ehkä tärkeä asiaa jää huomioimatta

näiden keskeisten asioitten huomioiminen on tärkeätä eli se mikä on asiakkaan asema miten se tässä muuttuu tuleeko kuitenkin sellaisia tilanteita joissa nykykäytännöstä vielä poiketen asiakkaan asema on entistä huonompi

tupakointi on ehkä kaikkein eniten terveyttä haittaava väärä käyttäytymismuoto

kansainvälisen yhteisön vastuu todella tästä kansanmurhan estämisestä ja humanitäärisen kriisin hallinnasta on hyvin keskeinen

pulliainen totesi tuottavuusohjelman kanssa linjassa olevaa lainsäädäntöä ja sillä tavalla myös että kun tuottavuusohjelmalla on vähennetty resursseja valtionhallinnosta ja epäsuorasti myös kuntahallinnosta niin silloin ollaan sitten tilanteessa että aletaan helpottaa tätä ympäristölupamenettelyä eli ei tarvitse hakea ympäristölupaa

siihen kuuluvat aivan samalla tavalla kaikki tupakkatuotteet myös nuuska ja se on moniongelmallista

tässä todettiin että taustalla on kahden valtion jännite tsadin ja sudanin mutta taustalla on myös ympäristönmuutos ilmastonmuutos

tässä mielessä tämän lain käsittely valiokunnissa on erittäin tärkeätä ja toivon mukaan siihen on aikaa paneutua

haluaisin todeta ed

tässä kyllä on ikävää että linja joka täällä eduskunnassa piti ei pitänyt kaikissa kunnissa vaan esimerkiksi kotkassa sitten kuitenkin sdpn lautakuntajäsenet olivat nostamassa näitä maksuja

yhä voimakkaammin kuivuuden leviäminen ja sen vaikutuksien syveneminen tuolla alueella joka luo pohjan näiden konfliktien syvyydelle

se lisää keuhkoahtaumasairauksia ja pitkäaikaisia keuhkotulehduksia

arvoisa puhemies

mitä tulee vielä kiskoliikenteeseen joka liittyy rataliikenteeseen ja oleellisesti kestävään kehitykseen täällä hyvää keskustelua on käyty siitä että pitäisi siirtää kontit kiskoille

laukkaselle ja myöskin tässä puheenvuoron käyttäneelle ed

tietysti luonnonvarojen käyttöön liittyvät tavoitteet ja niiden toteuttaminen on toinen syy mutta nimenomaan myös tässä on ekokatastrofin syitä takana

mutta arvoisa puhemies jälkikäteinen valvonta ei pysty vaikuttamaan enää tuotantolaitoksen sijoituspaikkaan

siis tupakointikielto ja tupakoinnin vähentäminen ovat mitä tärkeimpiä terveystekoja

korkeaojalle todeta sen että maapallolla erityisesti myös pohjoisella rikkaalla osalla on aivan kylliksi aseita

kotkan satamasta puuttuu edelleenkin ratapiha jolla voitaisiin nämä kilometrin mittaiset junat koota mitä venäjän rataverkko käyttää kilometrin mittaa

arvoisa puhemies

muualtakin on tehty saman suuntainen esitys

kaiken kaikkiaan nämä prosentit nämä haitta asteet pitäisi saada poistettua ja sotilasvammalain pitäisi toteutua niin että se koskisi kaikkia sotainvalideja ilman mitään prosenttia ja toteutua nimenomaan näissä asioissa tasavertaisesti

hallitukseen on iskenyt ydinvoimavirus

jos tilanne olisi jäänyt sellaiseksi että lääkäri ei voisi itse päättää että tämä lääkevalmiste ei kuulu tähän viitehintajärjestelmän piiriin niin emme voisi hyväksyä sitä mutta nyt voimme ja tuskin lääkäreistäkään löytyy niitä jotka sitten määräävät lääkkeen sen mukaan onko se yhdysvaltalaisen patentin piirissä vai ei vaan nimenomaan sen vaikuttavuuden ja myös taloudellisten etujen kannalta koska potilas maksaa joka tapauksessa oleellisen osansi hänen vielä vastauspuheenvuorot edustajineen laukkanen ja asko seljavaara osan siitä

te ministeri katainen vaaditte vähintään kolmea ydinvoimalaa oikeastaan niin monta kuin ydinvoimateollisuus haluaa

mutta valtiovalta ei ole antanut kylliksi rahoja tähän kotolahden ratapihaan kotkaan vaan lypsää jälleen köyhää kuntaa tässäkin asiassa

nyt on kysymys siitä että vielä pintataistelualusten jotka ovat alumiinirakenteisia suunnittelua kehitetään suomi tässä mukana

peruspalveluongelma on kunnissa ja siihen nyt tämä pankkien huolehtiminen ei ole heijastunut eikä se riitä

vihreä hallituspuolue katsoo sivussa ja hiljaa

ja kun nyt ministeri anttila tulee saliin niin totean että metsähallituksen tulevaisuus on suuri ongelmallinen asia ja vaikuttaa siltä että suomen suurin maaomaisuus nimenomaan valtion maat on tässä metsähallituksen kuviossa laitettu bisnesajattelun kohteeksi

tässä hallitukselle lisää tekoja niitä puuttuu

kysymys olisi siitä että päästäisiin edes sille uralle että aseiden määrää voitaisiin vähentää ja näitä asemenoja karsia

kun alkuperäisessä esityksessä rakentaminen ei saa muuttaa merkittävästi kansallispuiston luonnetta tai olosuhteita esitämme että tämä sana merkittävästi poistetaan

professori lund osoittaa tärkeimmäksi toimeksi energian tehokkaamman käytön energiatehokkuuden

ja edelleen

ehdotettu lupamenettelyn soveltamisalan kaventaminen ei tästä näkökulmasta vaikuta olevan hyvin sopusoinnussa ympäristöperusoikeuteen liittyvien tavoitteiden kanssa

arvoisa puhemies

tätä kummeksuu tietokirjailija risto isomäki jonka mielestä on ilmiömäisen typerää kaavoittaa uusia voimaloita rantaan unohtaen ilmastonmuutos ja merenpinnan nousu

eduskunta on ollut edellisen laman jälkeen ja sen aikanakin varmasti vahvasti huolestunut ylivelkaantumisesta ja velkaantumisesta yleensä ihmisten joutumisesta tähän velkakierteeseen

tässä on kysymys juuri ympäristöperusoikeuksista ja kyllä minä uskon että suomella on varaa edelleenkin ylläpitää tilannetta että ihmiset voivat lausua siitä mitä heidän lähinaapurustoonsa tuodaan minkä tyyppisiä laitoksia sinne tuodaan ja mikä on heidän käsityksensä tästä hankkeesta

metsähallituksesta ja sen tulevaisuudesta pitää pystyä keskustelemaan mielestäni eduskunnan myös tänään

puhemiehen menettely on ollut aivan oikein

arvoisa puhemies

suomen kansallisomaisuutta metsähallitusta ollaan yhtiöittämässä

miten on ministeri pekkarinen eikö isomäen varoitusta ole syytä niiden ottaa tosissaan jotka ajavat lisäydinvoiman rakentamista ja arvioitteko te arvoisa ministeri tätä näkökulmaa hakemuksia käsitellessänne

erkki virtanen ei tiennyt sitä että täällä on tehty tämä vastalauseen kaltainen esitys joka tapahtui siis ensimmäisen käsittelyn yhteydessä jotenka tämä on oikea menettely

nyt ovat tulleet nämä pikavipit ja siitä on syntynyt koukku ihmisten leukapieliin

metsähallitus hallinnoi kansallisomaisuuttamme metsiä vesialueita ja kansallispuistoja kolmatta osaa maamme pinta alasta

siitä johtuu arvoisa puhemies myös se että on ryhdistäydytty myös oikeusministeriössä ja saatettiin sitten europarlamenttivaaleissa jo soveltaa vaalirahoitusvalvontaa uudella tavalla

tähän valvontaan ja tarkastukseen liittyy myös verkkosivujen avaaminen ja siellä varsin moni ehdokas etukäteen ennen vaaleja osoitti mikä hänen rahoituksensa tila oli

nyt metsähallitukselle valmistellaan katto organisaatiota joka johtaa koko toimintaa

arvoisa puhemies

näin ympäristöministeriön suora ohjaus kansallisomaisuutemme luonnonsuojelun kansallispuistojen ja laillisuusvalvonnan turvaamiseksi katkeaa

pulliainen on siinä mielessä oikeassa että tämä riippuu kuntien priorisoinnista mutta jos ei ole mitä priorisoida niin silloin se on aika hankalaa

tuon vipin myöntämisestä kellonaikojen suhteenhan on käyty keskustelua sen pitäisi olla jollakin tavalla paremmin hallinnassa ja myöskin tuon tyyppisiin väärinkäytöksiin joita tähän on liittynyt että ollaan toisen nimiin nostettu pikavippejä olisi syytä myös luoda keinot puuttua

ministerit lehtomäki ja anttila teettekö mitään jotta ympäristöministeriön suora ohjaus luontopalveluihin eli luonnonsuojeluun kansallispuistoihin laillisuusvalvontaan erävalvontaan säilyy

tämä kuntien taloudellinen ahdinko on johtanut kyllä siihen että nimenomaan tämä ympäristöterveydenhuolto on ollut alue jolta on leikattu pois resursseja kunnan omasta toimesta

mielestäni on tarpeellista äänestäjien oikeusturvan kannalta nähdä ja saada selville mikä oli tämä hänen harkitsemansa ehdokkaan rahoituksen lähde sen suuruus ja niin edelleen

rantakankaan äänessä takametsien äänen

ja nämä ed

ympäristöhallinto haittaa maakuntastrategioita ja tämä lienee yksi perustelu keskustavetoiselle ympäristöpolitiikalle

valtaosa omaishoidosta tapahtuu kokonaan ilman korvausta

tämä on todella tärkeä asia

voi sanoa että sieltä löytyy myös ongelmia jatkossa harmaasta taloudesta rikollisuuteen ja tässä mielessä nimenomaan tässä vaiheessa tämä aktivoituminen jota tämä sivistysvaliokunnan mietintö koskee eli peruskoulun loppuvaiheessa on erittäin tärkeätä

kaiken kaikkiaan tässä on kysymyksessä siis hallituksen esitys joka kuuluu näihin positiivisiin

ministerit miksi omaishoitajien hoitopalkkioita ei ole tehty verottomiksi

se on tärkeää

kielteisiä on ollut ja on ja tulee varmasti ihan yllin kyllin ja askel pitemmälle on varmasti syytä ottaa jatkossa

toinen asia on se että entä sitten vaalirahoittajat kuuluisiko heidänkin todella omassa tilikertomuksessaan tilinpäätöstiedoissaan tuoda tämä esille

olisin itse toivonut että sivistysvaliokunta olisi voinut ottaa ehkä vielä tiukemman linjan tässä omassa päätösehdotuksen käsittelyssään

laxell viittasi tuohon suuntaan

täällä aivan oikein on todettu että kysymys on tuottavuusohjelmasta ja sen seassa tapahtuvasta toiminnasta joka tuottavuusohjelma johtaa nyt hyvin paljon näitä koko nykyhallituksen toimia valitettavasti

olisin sitä mieltä että näin tulisi tapahtua

pystyttekö säilyttämään suomalaisen kansallisomaisuuden metsät ja järvet tuottamassa yhteistä hyvää suomalaisille niin että ne eivät joudu kauppamiesten myyntilistoille

on olemassa aika kollektiivisia rahoittajia jotka rahoittavat laajalti ja versomaan hallitus on mukana esimerkiksi omassa hallinnossaan olevia henkilöitä kuten on tehnyt muun muassa tradeka